arvoisa puhemies

vaikka olemme tähän asti pystyneet sinnittelemään epävarmuuden ajassa tuntuu siltä että suomella ei ole tällä hetkellä aivan kaikkia niitä panoksia joita meille elintärkeään kasvuun tarvittaisiin

nokian ja siihen sidoksissa olevan ict klusterin heikentyminen alihankintaketjuineen rikkidirektiivin aikaansaama vienti ja tuontihintojen nousu sekä vaihtotaseen alijäämä ja verojen kilpailukyvyttömyys syövät kasvuamme

panokset ovat totta kai todella pieniä mutta ehdottomasti positiivisia merkkejä siitä että työryhmän ehdotuksia suomen potentiaalisista vahvuuksista tulevaisuuden ict alalla on kuultu

arvoisa puhemies

on hyvä että hallitus on hereillä ja on juuri nyt valmis antamaan piristysruiskeen alalle jolla vaikeuksista huolimatta on varmasti vielä paljon kasvupotentiaalia

kaikki toimet jotka edesauttavat meille tärkeän kasvun ja meille tärkeän alan pysymistä suomessa ovat positiivisia

arvoisa puhemies

millä mielellä seuraatte tätä keskustelua ja onko mahdollista että suomessa jossain vaiheessa meillä on tilanne jossa yritykseen jätettyjä voittovaroja ei veroteta

arvoisa puhemies

talousvaliokuntahan edellytti että lain onnistumista pitää seurata erityisesti kaupan alan työntekijöiden yrittäjien ja heidän perheidensä sekä pienyrittäjien ja haja asutusseutujen tilanteen kannalta

arvoisa puheenjohtaja

mutta hyötyykö yrittäjä sunnuntaikaupasta

osassa kauppakeskuksissa toimivista myymälöistä sunnuntaikauppa on osoittautunut kannattamattomaksi erityisesti erikoiskaupan puolella

sunnuntaityöt ovat erittäin haluttuja työvuoroja mutta kaksinkertainen palkka on yksi syy kannattamattomuuteen sillä myynti ei aina ole lisääntynyt samassa suhteessa

etyjillä on edelleen tärkeä tehtävä keskeisten turvallisuuspoliittisten kysymysten ja ihmisoikeuksien esiinnostajana sekä vaalitarkkailussa

eilen puhuimme täällä pitkään eun ja usan välisestä vapaakauppasopimuksesta ja siinä yhteydessä tuli esiin muun muassa se että nyt kun taloustilanne euroopassa on niin heikko tämä uusi sopimus tulee tarjoamaan etenkin pk yrityksille uusia mahdollisuuksia

kansainvälinen valuuttarahasto imf on arvostellut kovin sanoin euroopan komissiota siitä että talouskurivaatimukset ovat olleet liian kovia tälle maalle ja että todennäköisesti maa joka tapauksessa joutuu velkasaneerauksen piiriin

jokainen maa haluaa tuoda omia näkemyksiään esiin mikä on johtanut siihen että käsittelylistat ja julkilausumat ovat sisällöltään turhan laajoja

aiheita käsitellään nopealla aikataululla maan ja taivaan väliltä eikä mikään viesti välity ylitse muiden maailman medioille sekä niihin maihin joissa niitä muutoksia parempaan juuri kipeästi tarvittaisiin

alueiden tasavertaisen kohtelun takia kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa poikkeusaukioloaikojen myöntämisen keskittämistä yhteen aluehallintovirastoon

arvoisa puhemies

optimaalisessa tilanteessa etyj voisi toimia nopeana reagoijana ajankohtaisiin ongelmiin ja muodostaa oman kantansa konflikteihin ja maidenvälisiin kiistoihin yhdessä muiden vastaavien organisaatioiden kanssa

esimerkiksi helmikuussa wienin kokouksessa puhuttiin syyrian ja pohjois afrikan vaikeista poliittisista tilanteista mutta silti etyjin todelliset vaikutusmahdollisuudet maailmanrauhaa edistävien ratkaisujen edistämiseksi ovat todella rajalliset

syyrian tilanteen osalta etyj on valitettavasti aivan yhtä voimaton kuin muut kansainväliset organisaatiot euroopan neuvosto ja yk mukaan lukien

kaupan keskittyminen kahden vahvan toimijan kontolle sekä kauppakeskusten suuri valta ovat merkittäviä haasteita etenkin pienyrittäjien kannalta

arvoisa puhemies

yksi sellainen keskeinen kysymys mihin joudumme eun puitteissa vastaamaan on myöskin se että suuri osa maahanmuuttajista tulee kreikkaan ja italiaan ja etelä euroopan maihin ja sieltä varmasti kohdistuu paineita myöskin niihin eu rahoihin että sieltä pystyttäisiin tasaamaan näitä sosiaalitoimen kustannuksia

onkin toivottavaa etteivät suuret toimijat ole ainoita hengissä säilyviä liikkeitä vaan että myös persoonalliset esimerkiksi lähiruokaa myyvät luomukaupat pikkuputiikit ja vaikkapa ammattitaitoiset silmälasimyyjät voivat toimia jatkossakin kannattavasti

etyjissä syyriaan liittyvä keskustelukin keskittyi lähinnä konfliktien seurauksien kuten laajenevan pakolaiskysymyksen ja laajoihin pakolaisvirtoihin liittyvän käytännön organisoinnin pohtimiseen sen sijaan että olisi keskitytty varsinaiseen konfliktin ratkaisuun

näettekö pääministeri tässä jotain sellaista kysymystä jota tulevaisuudessa pitää ratkaista esimerkiksi sen suhteen että suuremmat paineet kohdistuvat rahan viemiseksi esimerkiksi kreikkaan ja italiaan juuri tästä syystä

pienempien lähi ja kyläkauppojen työllistävä merkitys korostuu haja asutusalueilla minkä vuoksi erityisesti pienemmissä kunnissa on ymmärrettävästi kannettu huolta pienten myymälöiden säilymisestä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aukiolojen vapauttamisella onkin saavutettu lisää joustavuutta ja sujuvuutta suomalaisten arkeen

toisaalta on tärkeä varmistaa pienyrittäjien jaksaminen

siksi kokoomuksen eduskuntaryhmä toteaa että pienten kauppojen ja erikoisliikkeiden osalta on jatkossa tärkeä parantaa yrittäjän oikeutta määritellä kauppansa aukiolo siten että liiketoiminta on kannattavaa ja että yrittäjälle jää aikaa myös lepoon

juuri magnitskin jutun käsittely useaan otteeseen etyjin puitteissa avasi ainakin itseltäni silmät siihen että esimerkiksi juuri paraikaa euromaiden rahallista apua hakevalla kyproksella todella saattaa olla sijoitettuna myös tähän tapaukseen liittyviä varoja

suurin syy hyvinvoinnin kasvuun on ollut globaalin kaupan esteiden purkaminen wton ja eun puitteissa sekä sen mahdollistama kaupan kasvu josta kehittyvät maat ovat hyötyneet

arvoisa puhemies

viime vuonna etyjin yleiskokous lähetti vaalitarkkailijoita seuraamaan vaaleja kazakstaniin armeniaan serbiaan valko venäjälle georgiaan montenegroon ukrainaan yhdysvaltoihin ja romaniaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että suomi keskittyy kehitysyhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden yhteiskuntien tukemiseen markkinatalouden ja demokratian vahvistamiseen ja korruption ja veronkierron kitkemiseen

arvoisa puhemies

kuitenkin pitkällä aikavälillä vaalitarkkailusta ja muiden etyj maiden läsnäolosta voi olla valko venäjänkin demokratiakehitykselle hyötyä koska dialogia ihmisoikeusrikkomuksia tekevien maiden kanssa ei pidä sulkea pois

kauppa ja kehitysyhteistyön tarkoitus ei ole toimia pysyvänä instrumenttina maiden tukemiseksi vaan olla apuna ja tukena kehittyvien maiden markkinatalouden ja oikeusvaltion synnyttämisessä

tästä syystä etyjin täytyy pitää vaalitarkkailu edelleenkin korkealla agendalla

lisäksi äänestämiseen vaaditun henkilökortin piti ainakin tietyissä osavaltioissa olla tarkat kriteerit täyttävä

mutta toki pitää muistaa se että tässä ei ole huomioitu niitä dynaamisia vaikutuksia mitä markkinoilla sitten aiheutuu ja myöskin se että pitäisi näitä muita täällä esitettyjä toimenpiteitä ottaa samaan aikaan kuten koeajan nosto viron veromalli ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen

meillä on tähän tehtävään itse asiassa erinomainen suomalainen nimi tarjolla nimittäin ilkka kanerva jolla on pitkäaikaista ulko ja turvallisuuspoliittista osaamista myös etyjin puitteissa

arvoisa puhemies

toivon että hänellä on mahdollisuus harkita tehtävää ja antaa osaamisensa käyttöön kun valinta tulee ajankohtaiseksi heinäkuun kokouksessa

se että kaksi suurta kauppaketjua hallitsee näinkin suurta markkinaa ei välttämättä itsessään ole lainvastaista mutta se että käyttää määräävää markkina asemaansa väärin sen sijaan on

arvoisa herra puhemies

hajottamalla resurssit liian moneen kohteeseen ei aina saavuteta parasta mahdollista lopputulosta eikä liioin osallistumalla vain muiden maiden vetämiin projekteihin

väärinkäyttöä taas on se että esimerkiksi myy jotain tuotetta alle tuotantohintojen samoin se että suosii jotain tuottajaa muihin nähden antamalla sille perusteettomia alennuksia jotka eivät perustu kustannussäästöihin

on tärkeää että suomen painopisteet kuten naisten ja tyttöjen aseman parantaminen tai haavoittuvimpien ihmisryhmien suojelu tulevat esiin kaikilla areenoilla

esimerkiksi suomen vesiohjelman avulla etiopiassa kaksi miljoonaa ihmistä on päässyt puhtaan veden jakelun piiriin kun paikalliset yhteisöt ovat ottaneet vastuun vesihuollon järjestämisestä

olemme pitkälti alistuneet siihen hyväksyneet sen ja tavoitelleetkin sitä

meillä on täällä niin pitkät etäisyydet että on pelkästään suomalaisten etu antaa ruokakauppa sellaisten isojen ketjujen hoidettavaksi jotka hallitsevat logistiikan sanovat monet

tärkeää on saavuttaa tuloksia jotka ovat kestäviä niin inhimillisesti kuin ympäristönkin näkökulmasta

mutta kenen etu kaupan keskittyminen todella on

suomessa on moniin muihin eu maihin nähden korkea ruuan hintataso joka ei selity pelkästään korkealla arvonlisäverolla

ilman veroakin on ruuan hinta meillä noussut viime vuosina yleistä hintatasoa nopeammin ja euroopassa pelkästään isossa britanniassa on ruuan hinta noussut viimeisen seitsemän vuoden aikana nopeammin kuin meillä

ruuasta kertyneillä bonuksilla tai oikealla etukortilla voi esimerkiksi viettää mukavan yön edulliseen hintaan oikeaan ketjuun kuuluvassa hotellissa

kun ketjukonsernit hoitavat ihmisten tarpeet nykyään kirjaimellisesti kehdosta hautaan voi ruokabonuksilla ei pelkästään teoriassa vaan myös käytännössä saada alennusta jopa ruumisarkusta

arvoisa puhemies

kun uusia alueita kaavoitetaan ja prosessia rahoitetaan maanmyyntituloilla usein toiselta puolelta neuvottelupöytää löytyy juuri se ison ketjun toimija

jos tavoitteena on että kaupankäynti on reilua kaikille ja että hinnat saataisiin myös pitkällä aikavälillä kuriin nyt käsittelyssä oleva kilpailulain muutos ei ehkä yksin riitä

arvoisa puhemies

hyvä puoli on se että nyt tästä lähtien eduskuntavaaleissa pienen puolueen edustaja joka saa paljon ääniä pystyy helpommin nousemaan eduskuntaan mikä ei ole ollut tilanne tähän saakka

se huono puoli on siinä se että nyt tästä tulee tietysti maantieteellisesti erittäin suuri alue joka on hyvin vaikea varsinkin uudelle edustajaksi pyrkivälle yrittää kattaa pienellä budjetilla

toinen on tietysti se että tästä tulee kansanedustajalle vähän erilainen tehtävä että hän ei enää edusta paikallisesti sitä pientä väestönosaa vaan kansanedustajista tulee suurten joukkojen edustajia

ensimmäisenä niistä työn turvallisuusaspektin toisena työn ja perhe elämän yhteensovittamisen kolmantena poikkeuslupien myöntämisen keskittämisen yhteen paikkaan ja neljäntenä mistä keskustelimme eniten pienten kauppojen aseman kauppakeskuksissa ja vastaavissa kauppakeskittymissä

verojen korottaminen ei koskaan ole mukava asia eikä varsinkaan kiinteistöverojen korottaminen koska sehän aina kuitenkin jollakin tavalla jollakin aikavälillä siirtyy asuntojen ja vapaa ajan asuntojen ja mökkien hintoihin

tämä kiinteistöveron korottamisasia alarajojen korotuskysymys on usean lakiesityksen asia kuten edustaja kataja aiemmin totesi

haluan tässä yhteydessä tuoda esiin myöskin huoleni siitä että kun aiemmin kiinteistöverojen tuotot ovat menneet kunnille niin juuri paraikaa meillä on perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä esitys jonka mukaan ensimmäistä kertaa kiinteistöverojen alarajojen nosto ei olisikaan menossa kunnille vaan valtion kassaan

kun kiinteistöveroa korotetaan niin sillä on tarkoitus kehittää kuntaa eikä viedä niitä rahoja imuroida niitä valtion kassaan vaan jättää sinne missä niitä tarvitaan

arvoisa puhemies

toiseksi vientimme keskittyy pääasiassa teollisuuden investointihyödykkeisiin